nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

sota on tyly sijaan yli yhdeksän yksi tyhjä poissa kymmenen skonto ovat nyt niiden koskaan miten työ aidosta kettu selvisi tuto kolme

tulevaisuus on uusiutuvissa energialähteissä

jostain kumman syystä hallitus ei uskalla koskea niihin veroihin jotka toisivat lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaan niin kuin pääomaveron nosto toisi

kuntien peruspalvelut tarvitsevat kipeästi lisää rahoitusta jos haluamme taata korkeatasoisen koulun joka on tuonut meille suurta kansainvälistä arvostusta päivähoidon ja terveydenhuollon sekä vanhustenhoidon tarpeet

menestys on annettu

nyt päätetään lakiehdotuksen

risto

sota yli miljoonaan tonniin kolme ii poissa kaksitoista eduskunta hyväksyy niiden mukaan se miten työ aidosti omistus kaksi viisi joy

äänestys

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tässä esitämme että säädettäisiin lakivaatimus arvopaperikaupan vuosi ilmoituksen antamisesta silloin kun osallisena on suomen verovelvollinen

tämän kyselytunnin viimeinen puheenvuoro ministeri gustafsson

olkaa hyvä

l viisikymmentäkolme ja

äänestys

kone syttyi ja osa kaksikymmentäneljä eduskuntaan kansanäänestyksen hyväksytystä

huolestuttava on myös budjettikirjan ennuste siitä että myös köyhissä perheissä elävien lasten ja nuorten määrä kasvaa

äänestyksessä

sekä salin

yhtiö osti hautuneet usa kahdeksantoista ypyluvasta

soinin seitsemän ja häntä yli kymmentä eri poissa kaksitoista eduskunta hyväksyi mietinnön mukaan se miten työjaoston istutuskaksi kuusi ei tunnusta

paras tae hyvälle yhteiskunnalle vuonna että saadaan nopeasti lisää

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

saattaa niin hiljaa pelin kaksi iii antoi tyhjä neljä poissa yhdeksän skomantasäänestyksen

hyvä debatti on nyt saatu käytyä ja tätähän saattaa tulla lisää koska aiheesta on kai välikysymys jätetty ja nyt mennään puhujalistaan

keskustelun aloittaa edustaja niikko

nämä siis hallituksen omasta tänne eduskuntaan viime syksynä lähetetystä isosta keltaisesta kirjasta olemme tutkineet kalorit ja suomessa eivät tuloerot ole kasvussa leipäjonot kasvava pitkäaikaistyöttömyys lapsiperheiden lisääntyvä köyhyys terveyserot niiden täytyy olla pahaa unta tuntuu hallituksemme ajattelevan

odotellaan vielä tässä on käynnissä vielä kokoustoimintojen siirtäminen paremmin sopiviin tiloihin

edustaja östmanin pahoittelu merkitään pöytäkirjaan

ei ole

otetaan debatti ja sen jälkeen tai sen aikana ministeri ihalaisen puheenvuoro

tämä siis edellyttää lakimuutosta verotusmenettelylakiin ja sitä kautta mahdollistettaisiin myös tarkastusten teko toisin kuin tällä hetkellä on mahdollista

hallitus on epäonnistunut

siinä on todellisia valintoja

amity ja yrityksen sovun aneljä ei

saatan yksi ääntä viisi eepos on kosteus kunto maksumiehen osa on miten työdustelun istutuskotka seitsemän ei

kysymys on siitä koska me kuulemme pääministerin kannan siihen nostaako hallitus pääomaveroja vielä tämän syksyn aikana

tarvitaan rohkeita ratkaisuja jotta pitkäaikaisen nuorisotyöttömyyden paheneminen saadaan

ja edustajien neuvonpidot pyritään siirtämään salin

nyt käsitellään muutosehdotukset

minä vihaan risto jalosen musta kaksikymmentä ei pyydä vasta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

työnantaja joka on ollut pitkään mukana kelan rahoituksessa jää nyt siitä pois ja on tämän jälkeen mukana enää ainoastaan sairausvakuutuksen rahoittamisessa ja siihen liittyvien menojen rahoittamisessa

äänestyksen tunsin asiana on valiokuntien tai totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi christina gestrinin ja ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi jörn donnerin

hälytys

pidämme epäuskottavana että puolue ilmoittaa vastustavansa ydinvoimaa kokonaisuudessaan ei tarjoa vaihtoehtoa sähkön tuottamiselle ilman ydinvoimaa ja ryhtyy sitten eduskunnassa kokoamaan rintamaa yhden lupapäätöksen tueksi

lintuja yli kolme ii perustama

viljaa joka oli viisi kuusi ei sitten pöytäkirjamerkintöjä

kyllä sopii

kaiken huippu on että istuva työministeri jonka pitäisi olla huolissaan suomalaisen työn ja hyvinvoinnin tarvitsemasta energiasta marssii mielenosoituksessa omaa hallitustaan vastaan

sitä ennen pyydetään salia keskittymään käsillä olevaan asiaan ja pyydetään että neuvottelut siirretään salin ulkopuolelle

exxon on

äänestyksen maan etu

kun hallitus ottaa uusia tilastokeskuksen lukuja käyttöön se jättää kertomatta sen tosiasian että aina talouden lamassa pääomatulot tietenkin hetkellisesti painuvat alaspäin ja vaikuttavat tilastoissa

eduskunnalle vatsa oli tiedustelijaatussa luettelossa montut vastaukset kivi olisi

kolme kahdeksan ja äänteli ja kaksi geenit pois yhdeksäntoista jos pohjois

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan varajäseneksi pia kauman ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan varajäseneksi markku mäntymaan

ja kun täällä on puhuttu nyt viime syksyn ja tämän syksyn aikana paljon tästä perusturvasta ja on jopa ollut puolueita muun muassa pääministeripuolue jotka puhuvat siitä kuinka perusturva on erityisen lähellä sydäntä niin jään vain toteamaan että keskustahallituksen aikana perusturvarahoitukseen tehtiin tämä miljardin euron aukko

ylityöusta omistutus kaksikymmentäyhdeksän ei pidä vastaava

kiviniemen hallitus kulkee määrätietoisin askelin kohti tasaveroa ja veropolitiikan käytännön vaikutuksista hallitus vaikenee kun se esittää näitä vihreiksi naamioituja kulutukseen perustuvia veroja

syrjintää ei ole sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen

huomautan että salissa liikkuminen samaan aikaan kun on ehdotuksia tehty on kielletty koska ei voi tietää kuka pyytää puheenvuoroa ja kuka liikkuu jaloitellakseen

keskustelu valta varvalle puotien

viljelty jo odotusaikana neljä

vihreät teidän puhevaltanne paikka oli hallituksessa ja hallitusneuvotteluissa

olemme ilahtuneita siitä että meidän vaihtoehtobudjettilinjauksiimme kuulunut käännetty arvonlisävero menee eteenpäin mutta tämänkin jälkeen on muita asioita jotka ovat vielä toteuttamatta

alus teki virran vaikutus numero suodatinta kaksi ja musta lasse hautalan ehdotus sai kaksi kolme ovat vastakkaisia joten en sinänsä tai niiden välillä ja tämän jälkeen muuttamista niin

arvoisa puhemies